lakia ehdotetaan muutettavaksi siltä osin kuin on katsottu tarpeelliseksi että mainitun lain säännökset saatetaan vastaamaan toisen lisäpöytäkirjan määräyksiä

arvoisa herra puhemies

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvään ensimmäisen viidensadanseitsemänkymmenenneljännen ja sadanseitsemänkymmenenkuuden tässä lyhyesti

toinen lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä muun muassa yhteydenpitojärjestyksestä oikeusviranomaisten välillä todistajien kuulemisesta video tai puhelinkokouksen avulla oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta postitse sekä rajat ylittävästä tarkkailusta valvotuista läpilaskuista peitetutkinnasta ja yhteisistä tutkintaryhmistä

esityksessä ehdotetaan että suomi tekisi muun muassa poissulkevan varauman rajat ylittävää tarkkailua ja valvottua läpilaskua koskeviin määräyksiin sekä osittaisen varauman peitetutkintaa koskevaan määräykseen

vieraan valtion toimivaltaisella virkamiehellä olisi oikeus suorittaa peitetutkintaa ainoastaan peitetoiminnan tai valeoston toteuttamisesta vastaavan suomalaisen poliisimiehen välittömässä valvonnassa

rajoituksen tarpeellisuus liittyy siihen että kyse voi olla minkä tahansa valtion toimivaltaisesta virkamiehestä joka voi tulla hyvin erilaisesta oikeuskulttuurista kuin suomi

ensimmäinen olisi fyysinen läsnäolo eli suomalainen poliisimies olisi fyysisesti samassa tilassa kuin vieraan valtion virkamies

saadun selvityksen mukaan vaatimus välittömästä valvonnasta fyysisenä läsnäolona samassa tilassa tarkoittaa käytännössä sitä että operaatioon tulisi soluttaa ulkomaisen peitehenkilön lisäksi myös suomalainen peitehenkilö valvomaan tämän toimintaa

toisaalta kuuntelun ja katselun mahdollistavien elektronisten laitteiden mukana pitäminen voi paljastaa peitehenkilön epäluuloisessa ja koko ajan varuillaan olevassa seurassa

saadun selvityksen ja eri suuntiin vaikuttavien näkökohtien punninnan perusteella edellytys valvonnan välittömyydestä on lakivaliokunnan mukaan syytä säilyttää pykälässä mutta sille ei kuitenkaan ole perusteltua asettaa niin korkeita vaatimuksia kuin hallituksen esityksen perusteluissa esitetään

valiokunta katsoo että valvonta voi olla välitöntä myös silloin kun ulkomaalaisen peitemiehen toiminta on hyvin tiiviisti suomalaisten virkamiesten seurannassa siten että viranomaiset voivat tarvittaessa puuttua tilanteen etenemiseen

tämä tarkoittaa että ulkomaalainen peitemies voi olla lyhyitä aikoja ilman fyysiseen tilaan tai teknisiin varusteisiin perustuvaa valvontaa jos tällainen valvonta ei ole mahdollista

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina

ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annettu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

vastaajalle olisi annettava käännös myös rikosasiassa tehtävästä päätöksestä ja muusta olennaisesta asiakirjasta jos käännös olisi tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi

esitutkintalain säännöstä olennaisen esitutkinta aineistoon kuuluvan asiakirjan kääntämisestä ehdotetaan täydennettäväksi siten että siihen lisättäisiin säännökset asiakirjan suullisesta kääntämisestä ja käännöstä koskevasta oikeudesta luopumisesta

hallituksen esityksen perustelujen mukaan esitutkintaviranomaisen tulkkausta tai käännöstä koskevaan päätökseen tyytymätön voisi saada asian päätöksentekijän esimiehen tai syyttäjän käsiteltäväksi

lisäksi tulkkauksen tai käännöksen puuttumiseen tai puutteelliseen laatuun voitaisiin vedota myöhemmin asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä koska tuomioistuin on viime kädessä vastuussa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta

valiokunta toteaa että esityksessä ei ole tarkoitettu luoda tulkkausta ja käännöstä koskeville esitutkintaviranomaisten päätöksille muista esitutkintapäätöksistä poikkeavia menettelytapoja vaan uuteen esitutkintalakiin sisältyviä riitauttamismahdollisuuksia on pidettävä myös direktiivin vaatimusten kannalta riittävinä

hallituksen esityksen mukaan tulkkina tai kääntäjänä saa toimia rehellinen ja muuten tehtävään sopiva henkilö jolla on tehtävän edellyttämät taidot

vaikka ministeri brax on täällä varsinaisesti ollut lakia esittelemässä niin minulle osoitettuun kysymykseen liittyen oman hallinnonalani tuottavuustavoitteisiin jonka ed

tiusanen kysyi vastauksena voisin lyhyesti todeta että en katso itse että tuottavuustavoitteilla olisi tähän mitään erityistä vaikutusta

esitutkintaviranomaisen tai tuomioistuimen olisi määrättävä tehtävään uusi tulkki tai kääntäjä jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttäisi

meillä on tehty periaatelinjaus siitä että tuottavuustavoitteet eivät koske operatiivisissa tehtävissä olevia poliiseja enkä usko että tältä osin mitään erityistä merkitystä näiden asioiden käsittelyn venymisen kannalta voitaisiin todeta

arvoisa herra puhemies

meillähän periaatelinjaus on muutenkin se että tuottavuutta haetaan rakenteita uudistamalla teknisiä järjestelmiä parantamalla ja yhteistyötä tiivistämällä

vaikka tulkiksi tai kääntäjäksi tulee ensisijaisesti määrätä pätevä ammattitulkki tai auktorisoitu kääntäjä on otettava huomioon tilanteet jolloin tällaista ei ole saatavilla

kokonaisuutena arvioiden valiokunta pitää tulkin kelpoisuutta koskevan sääntelyn tasoa perusteltuna ottaen huomioon tulkattavien kielien määrän sekä tehtäviin mahdollisesti liittyvän kiireellisyyden

ensinnäkin ehkä sen verran siitä miksi valiokunta on lausumaesityksenään esittänyt varsin monia jatkoselvityshankkeita

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi on tärkeää että esitutkinnassa ja tuomioistuimessa käytettävät tulkit ja kääntäjät ovat riittävän päteviä

tämä tietysti olisi toivottavaa ja mielestäni tämä tärkeä asia olisi vaatinut vieläkin enemmän perehtymistä mutta kuten oikeusministeri tuo sama se on myös oikeusministeri omassa puheenvuorossaan totesi tämä liittyy myös aika moneen eri hallinnonalaan ja sen takia vaaditaan poikkihallinnollista suhtautumista tähän ongelmaan

arvoisa rouva puhemies

rajamäelle että voimme toki sen rat yksikön nimetä uudelleen put yksiköksi jos te niin haluatte tai vaikka rajamäen rykmentiksi mutta se yksikkö on edelleenkin siellä keskusrikospoliisissa niin kuin olen sanonut teille monta kertaa ja toimittanut myös teille papereita näköetäisyydelle niin kuin varmaan hyvin muistatte

esteellisyyskysymysten osalta lakivaliokunta korostaa että mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä siihen että tulkkina tai kääntäjänä käytetään henkilöä joka ei ole asiaan tai asianomaiseen sellaisessa suhteessa että hänen puolueettomuutensa vaarantuu asian selvittämistä tai asianosaisen oikeuksia vaarantavalla tavalla

tämän vuoksi on myös tärkeää että valiokunnan viimeinen lausumaehdotus joka tavallaan pitää sisällään sen että laaditaan kokonaisvaltainen ohjelma jossa edelleenkin painotetaan rattijuopumuksien torjuntaa ja liikenneturvallisuutta on tärkeä

lakivaliokunta ei kuitenkaan pitänyt tarkoituksenmukaisena sitä että viranomaisten velvollisuutta käännösten antamiseen laajennettaisiin direktiivin edellyttämästä

mutta palataan muuhunkin asiaan koska ei varmaan liene syytä jälleen kerran tätä turhauttavaa keskustelua käydä asiasta joka on päivänselvä kaikille muille paitsi joillekin yksittäisille henkilöille

valiokunnan mielestä kääntäminen ei ole itseisarvo vaan kääntäminen ja sen vaatimat resurssit tulee kohdentaa tilanteisiin joissa asianosaisen oikeusturva sitä edellyttää

yksi pääkäyttötarkoitushan tällä on se että suojelupoliisi tulee lähettämään virkamatkaperusteisia yhdysmiehiä eräisiin keskeisiin ulkomaanedustustoihin ja he toimivat yhteistyössä luonnollisesti ulkomaanedustustojen ja muun henkilöstön kanssa

lähtökohta on myös se että itse uskon porttiteoriaan eli kun pienessä hönössä ajaa niin seuraavaksi vähän lisää ja ennen pitkää huomaakin olevansa jo rattijuoppo

tarkoitus on tietysti ennen kaikkea ennalta ehkäistä sitä että suomeen pääsisi sellaisia henkilöitä joilla on terroristitaustaa tai kytköksiä sinnepäin mutta myös toimia hyvässä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa jotta saamme mahdollisimman paljon tietoa lähtömaista ja pystymme myös niiden turvallisuustilannetta arvioimaan mahdollisimman hyvin

valiokunta korostaa tässä yhteydessä että rikoksen uhrin oikeuksista tuesta ja suojelusta on annettu oma direktiivi niin sanottu rikosuhridirektiivi

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä vähäisin muutosehdotuksin

suomessahan on historian ensimmäinen terrorismin torjunnan strategia vahvistettu tänä vuonna kevätpuolella ja ehkä asia mikä on hyvä muistaa on se että suomi on edelleenkin tilanteessa että meidän ei tarvitse olla tekemässä deradikalisaatio ohjelmia

mikäli nähtäisiin tämä asia sellaisena että haluttaisiin yhtä aikaa sekä laskea perustekomuodon promillerajaa että törkeän tekomuodon promillerajaa ja samaan aikaan korottaa rangaistusasteikkoa me päätyisimme aika outoon lainsäädäntöön

valiokunnan mietintö on yksimielinen

olemme vielä sellaisessa tilanteessa että voimme ennalta ehkäistä hyvin pitkälti tämän tyyppisiä tapahtumia ja on tietysti hyvin tärkeää että otamme myös tästä hetkestä vaarin ja teemme aktiivista työtä

niin ikään terrorismin torjunnan poikkihallinnollinen työryhmä kokoontuu ja seuraa myös toimeenpanoa tämän strategian kokonaisuuden yhteydessä

toivon että näiden hallituksen teettämien ja tekemien perusteellisten selvitysten jälkeen myös seuraava eduskunta seuraava lakivaliokunta ja myös seuraava hallitus voivat sitten arvioida tarkemmin mistä se vaikuttavuus parhaiten saadaan aikaan ja millaisiin toimiin kannattaa ryhtyä

euroopan unionissa oikeastaan lähes jokaisessa neuvoston kokouksessa käydään myös läpi terrorismiin liittyviä kysymyksiä ja se on luonnollisesti ollut agendalla jo monia vuosia

kaksi kertaa vuodessa terrorismin torjunnan koordinaattori gilles de kerchove toimittaa oman raporttinsa josta sitten käydään myös läpi euroopan unionin toimia ja katsotaan olemmeko kaikki valtiot ajan tasalla siitä mitä tapahtuu euroopan unionin sisällä

toisaalta jos lähdemme alentamaan rattijuopumuksen alarajaa niin silloin pidän välttämättömänä sitä että pystymme ottamaan käyttöön kevennettyjä menettelyjä

kaikkein keskeisin asia tietysti on se että tiedonvaihtokanavat ovat laajalti käytössä ne ovat toimivia ja suojelupoliisi on luotettava yhteistyökumppani

tämä tarkoittaa sitä että ei pelkästään tiedon määrä ja saatavuus vaan myös oikeasuhtainen reagointi ja tiedon oikea käyttö ovat tietysti luonnollisesti erittäin välttämättömiä kun torjumme näinkin vakavaa ilmiötä kaiken kaikkiaan

ensinnäkin on nähty tämä sellaisena asiana että ikään kuin annettaisiin viesti siitä että rattijuopumus olisikin vähemmän tuomittavaa

itse en tällaista vaaraa kylläkään näe vaan aluksi voitaisiin puuttua hieman napakammin kuitenkin heti asiaan ja hieman keveämmin menetelmin ja jos ei henkilö siitä usko ja tokene niin seuraavaksi on sitten tuomioistuin edessä

on usein myös puhuttu siitä että rangaistusmääräysmenettely tavallaan ei luo mahdollisuutta siihen että henkilö voidaan määrätä ajokieltoon

tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen ilmiö

toisaalta käsitykseni mukaan tieliikennelaki tälläkin hetkellä mahdollistaa kuitenkin ajokiellon esimerkiksi toistuvista ylinopeuksista joten tämän ei mielestäni pitäisi olla este

se ei voi tarkoittaa sitä että poliisissa on valtavasti jaksamisongelmia tai asiat olisivat huonosti koska silloin luonnollisesti olisi ilmiönä pikemminkin joukkopako eläkkeelle mutta olemme menossa toiseen suuntaan ja mielestäni tämä suunta on täysin oikea

siellä on myös erittäin haasteellisia vaikeasti tulkattavia kieliä jotka saattavat olla myös hyvin pieneen kieliryhmään kuuluvien henkilöiden äidinkieliä

kun tässä on puhuttu rattijuoppojen saamista tuomioista niin tietysti aina yksittäiset tapaukset jotka nousevat esille mediassa eivät kerro koko totuutta

se voi tietenkin johtaa siihen että jonkin verran työttömien poliisien työllistymisputki hidastuu mutta nämä pyritään ennakoimaan mahdollisimman hyvin

nythän tilanne on jo se että poliisihallitus on purkanut virkojen täyttökiellon ja on katsottu että tilanne on riittävästi hallinnassa tämän vuoden loppuun saakka ja myös ensi vuoden alkuun jotta voidaan tämä tasainen työllisyyskehitys pyrkiä pitämään

valiokunta on kuitenkin pitänyt tärkeänä että selkeästi myös katsomme miten rangaistuksia tällä hetkellä käytetään

oikeudenmukainen oikeudenkäynti ehdottomasti vaatii sitä että kaikki tietävät mistä on kyse tietävät omat oikeutensa ja myös että tämä on kaiken kaikkiaan ymmärrettävää tutkinnan ja oikeuskäsittelyn jokaisessa vaiheessa

poliisihallitus on sitoutunut siihen että kun poliiseja valmistuu ja työttömyys pyrkii hieman kasvamaan niin välittömästi tullaan antamaan lisätoimenpiteitä ja täyttämään ylimääräisiä virkoja jotta päästään tässäkin tilanteessa siihen että nuoret eivät joutuisi olemaan työttöminä kovin pitkään vaan työllistyisivät mahdollisimman nopeasti

meillä on riippumaton tuomioistuinlaitos niin kuin jokaisessa oikeusvaltiossa pitää olla mutta ehkä tämä aiheuttaa myös jonkun verran itsetutkiskelua ja pohdintaa siitä pitäisikö myös rangaistusten määrittämistä tarkentaa

eduskunta ja hallitus ovat mielestäni erinomaisen paljon lisänneet resursseja poliisin toimintaan ja se on ollut mielestäni tärkeää ja myös erittäin oikeasuhtainen toimi kun ajattelemme että samaan aikaan meillä on tehty erittäin iso hallinnon rakenneuudistus

silloin meidän ei tarvitsisi enää keskustella valvonnan määrästä tai muustakaan vaan auto huolehtisi siitä että kun on riittävästi alkoholia veressä niin silloin ei kerta kaikkiaan pääse ajamaan

esimerkiksi partioiden määrälle sillä ei ole mitään välitöntä merkitystä

partioiden määrä tulee suoraan poliisin resursseista

aika kuluu partiossa olemiseen

vapaaehtoisuuden lisäämisessä voitaisiin myös kiinnittää huomiota siihen että kenties voitaisiin myöntää vaikka verovähennys niille jotka vapaaehtoisesti haluavat autoonsa alkolukon asentaa

ehkä tässä kannattaa myös ottaa huomioon sellainen asia että kun puhumme erityisen harvaanasutuista alueista on erittäin tärkeää että tiivis viranomaisyhteistyö on siellä käytössä

mustajärven kannanottoa siitä

te ette ilmeisesti kuuntele oman alueenne tavallisia kansalaisia koska he toivovat että paikalle tulee edes joku viranomainen silloin kun tilanne on erittäin huolestuttava

kiitos

ehkä sen verran poliisien määrästä voisin todeta niin kuin ed

on tietysti tärkeää että silloin myös poliisilaitoksen päällikkö osaa sijoitella partiot ja ylipäätään henkilötyövuodet niin että ne ovat parhaassa mahdollisessa käytössä ja näitähän seulotaan muun muassa poliisibarometrin kautta joka on kansalaisten mielikuva poliisin toiminnasta ja näkemys siitä miten heidän asioitaan hoidetaan

arvoisa puhemies

se on kuitenkin tärkeä ohjenuora missä paneudutaan tiettyihin yksittäisiin kokonaisuuksiin ja poikkihallinnollisuus on mielestäni erittäin tärkeä osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

samanaikaisesti annettiin nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys jossa esitetään eräitä tarpeellisia muutoksia rajavartiolaitosta koskeviin säännöksiin